milloin on ilmaiset oppikirjat lukiolaisille ja milloin peruspalveluministeri lupaa verovapauden omaishoitajille ja niin edelleen

kolmas asia myös ministeri risikolle

itse kuulun siihen joukkoon joka pitää kelaa paikkaa eduskunnan alaisena toimijana oikeana kun vielä sitä kelan toimintaa kehitetään niin että se tulee muutoinkin kuin tilastoilla ja monella muulla asialla ihan esimerkkinä nämä muutoksenhaut tälle vuosituhannelle itseoikaisumenetelmineen ja muineen

meidän terveydenhuollon tulevaisuus on tilanteessa jossa me tarvitsemme sinne lisää rahaa mutta me tarvitsemme myös toimenpiteitä

kyllä minä olen hämmästynyt tämän käydyn keskustelun perusteella siitä että mitähän tässä lapsilisäpäätöksessä oikein ollaankaan tekemässä

katkeamatonta listaa

alan olla itse yhä vakuuttuneempi siitä että ihan pelkät hankkeet ja näprääminen ei tule riittämään

toisekseen tähän valinnanvapauteen liittyen nyt on yritetty väkisin vääntämällä saada hallituksen rivejä rikki siitä mitä on sovittu tai jätetty sopimatta

terveydenhuollon lainuudistuksella on suuret odotusarvot mutta ministeri risikko olisiko tällä hallituksella valmius tehdä kunnon remontti arvioida lähtien kaksikanavaisesta rahoitusjärjestelmästä niin että saamme esimerkiksi perusterveydenhuoltoon ne riittävät voimavarat jotka meillä on olemassa kun ne vaan ovat oikein käytössä

todella lämmittävää kuulla sosialidemokraattisen puolueen varapuheenjohtajalta hänen kauniit sanansa siitä miten kansaneläkkeellä olevalla pitää tai hän käytti sanaa olisi hänellä tulisi olla säällinen toimeentulo

mutta väittämä että kela auktorisoisi jonkun asian ja jossakin muualla sosiaaliturva toimeenpantuna olisi huono

valtiovarainministeri stubb sanoi ensimmäiseksi ratkaisun synnyttyä

toinen asia missä käsittääkseni meillä on ja sanon sen ääneen hyvinkin erilainen näkemys

te hehkutitte omassa puheenvuorossanne lipposen kakkoshallituksen saavutuksena sitä että maahan saatiin suuri eläkeuudistus saatiin joustava eläkeikä

toisekseen jos maltatte lukea ei analysoida tarvitse koska on niin suuri väärin ymmärtämisen vaara tämän hallituksen linjauksen puolentoista viikon takaa niin täällä sanotaan selkeästi kohdassa valinnanvapaus että käyttäjä valitsee itse

ei toimeentulotuen maksatusta kukaan kai ole kokonaisuudessaan esittänyt kelalle siirrettäväksi

se mitä on esitetty siirrettäväksi ja jota asiaa henkilökohtaisesti tuen ja kannatan on että toimeentulotuen niin sanottu normiosa siirrettäisiin kelan maksatukseen ja harkinnanvarainen osa jäisi kunnille niin kuin tähänkin asti kuntien sosiaalitoimeen niin kuin tähänkin asti

ja sitten yksi tämän keskustelun aivan ydinasioita opposition puolelta

muutaman sanan haluan kertoa tähän taustaksi ja sitten antaa kiitosta ministeri kyllöselle että tämä hallituksen esitys on nyt täällä tänään käsiteltävänä

viitanen suora lainaus teidän puheenvuorostanne

viitanen kertokaa minulle mikä tämä eläkeleikkausasia oikein tässä yhteydessä on

se on tärkeää että meillä on ammatti ihmisiä sosiaalityöntekijöitä tekemässä havaintoja ihmisten tilanteista ja elämäntilanteesta johon apua tarvitaan

se liittyi ensinnäkin osittain tähän eu direktiiviin mutta sitten myös tämmöiseen kansalliseen tahtotilaan siitä että liikenneturvallisuutta pitää pystyä parantamaan myös ajokorttiuudistuksen kautta

olen seurannut vanhuspalvelulain valmistelua jo viime vaalikaudella

kädessäni on jyrki kataisen hallituksen hallitusohjelma jossa todetaan että vanhuspalvelulaki säädetään

mitä sisältöön tulee jos yhtään perehtyy minkä tahansa maan valinnanvapausmallien filosofiaan niin me emme jatkossa tarvitse palveluseteliä lainkaan tai sitä tullaan tarvitsemaan vain erikoissairaanhoidossa joiltakin osin

mutta jos meillä on lakisääteinen normiin perustuva ilman harkintaa oleva toimeentulotuen osa niin tarvitaanko siinä se sosiaalityöntekijän ammattitaito joka voitaisiin käyttää esimerkiksi lastensuojeluun tai muuhun sosiaalityöhön jossa ammattitaito tulisi hyödynnettyä paremmin

olen seurannut sillä tarkkuudella että minulla on käytettävissäni peruspalveluministerin puheenvuorot viimeisen puolentoista vuoden ajalta siitä mitä on tapahtunut

aivan lyhyesti valiokunnan mietinnöstä joka liittyy hallituksen esitykseen valtion eläkelain kunnallisen eläkelain valtiokonttorista annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

en voi unohtaa sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kesäkokouksen julistusta miten yhtenä naisena ja miehenä tuitte peruspalveluministerin tavoitetta miten vanhuspalvelulaissa asiat laitetaan kuntoon kun hoitajamitoitus säädetään

tässä kohtaa toivotan voimia ja joukkovoimaa ministeri guzenina richardsonille ja myös ministeri risikolle siinä väännössä jonka te tulette kaikkien näitten hyvien asioitten puolesta käymään valtiovarainministerinne kanssa valtiovarainministeriön koneiston kanssa jolla tämä kriisitietoisuus on hieman toisella tasolla kuin täällä nyt annetaan oppositiota parjaten ymmärtää

mitä tulee siihen palveluseteliin joka meillä tänä päivänä on niin jos meillä tulee valinnanvapaus emme tarvitse palveluseteliä koska ne ohjurit ja draiverit tulevat sitten tämän valinnanvapauslainsäädännön mukaan

viime vaalikaudelta muistan hallitusyhteistyön aikana sosialidemokraatit keskusta kirjoitimme valiokunnassa mietintöömme sen näkemyksen että tämä on vähintäänkin harkittava asia

en myöskään unohda valtioneuvoston tiedotustilaisuutta jossa valtiovarainministeri julisti että tämä laki on kansanterveyslakiin ja peruskoululakiin verrattava uudistus

tässä on kyse periaatteellisesti mielestäni aika isosta asiasta nimittäin valtiokonttorin henkilöasiakkaita koskevien eläkeasioiden käsittely ollaan siirtämässä jatkossa kuntien eläkevakuutuksen hallinnoimaksi

en muista ihan tarkkaan mitä kaikkia tahoja siinä oli mukana mutta yliopistojen edustusta poliisin edustusta ja niin päin pois ja siellä työryhmässä tehtiin tämä kokonaisesitys ennen kuin se tuli ministeriössä virkamiesten valmisteltavaksi

se ei sitten toteutunut ja voi olla että se ei toteudu tälläkään vaalikaudella mutta sopii kysyä mitkä olivat perustelut esimerkiksi niitten kokeilujen jälkeen tässä maassahan kokeiltiin tätä normiosan kela siirtoa hyvin kokemuksin että se ei sitten ole pysyväksi lainsäädännöksi ja koko maahan tullut

ensinnäkin valitettavasti te joudutte kuuntelemaan tätä perusturvakeskustelua seuraavat neljä vuotta sikäli kuin tämä matka jatkuu samankaltaisena kuin nyt pohjapapereihin on kirjoitettu

tähän liittyen todellakin se pääsääntö jolla sitä perusteltiin oli liikenneturvallisuus ja kaikki varmasti jaamme sen ajatuksen

teidän kärkihankkeenne sai mahalaskun

valtiokonttorista siirretään kevaan henkilöasiakkaiden eläketurvaa koskevat tehtävät

on useita asioita jotka ovat täysin välttämättömiä ottaa huomioon kun ollaan tilanteessa ennen kuin tämä laki on valmis lähtien esimerkiksi siitä että piikki auki

siellä valmistelussa sitten kun minulle tätä esiteltiin lukuisia kertoja ja varmaan tämä valmistelukin kesti parin vuoden ajan suurin huomioni kiinnittyi silloin jo niihin kustannuksiin joita oli tulossa kotitalouksille ja nuorille ihmisille

myös työkyvyttömyys ja kuntoutusasioista huolehtii jatkossa kunnallinen eläkelaitos

työhyvinvointiin kuuluvat työnantajatehtävät säilyisivät valtiokonttorin hoidettavina eli päätökset ja edelleen valtiokonttorille jää osa roolia valtion palveluksessa olevien eläkejärjestelmän päätöksentekoon liittyen mutta hallinnointi täytäntöönpano siirtyy kevalle

yksi peruste ainakin on se että tässä ovat puolueet aidosti eri mieltä ja sitä vartenhan me täällä olemme että näitä erimielisyyksiä ratkotaan

toisekseen ihan vähäpätöinen lause ei ole tässä kolmessa ja puolessa liuskassa se missä sanotaan että julkisen toimijan ja julkisia varoja käyttävän toimijan on avattava oma laatu ja kustannusrakenteensa

sen arvioinnin perusteella esimerkiksi mopokorttia koskevan esityksen tekemistä johon ministeri tuossa edellä viittasi lykättiin vuodella ja sitä ei tuotu asetuksena vaan tämän laajemman uudistuksen osana

sitten arvoisa rouva puhemies muutama muukin asia tässä on tullut esille ja yksi kenties eniten kiinnostava aihe ja eniten väärinymmärryksiä ja hämmennystä sisältävä asia on se missä jatkossa päivystetään ja kuinka paljon

valtion ja kuntien eläkejärjestelmien rahoitukseen ja rahastointiin ei ehdoteta muutoksia vaan toiminnat jatkuvat erillisinä mikä valiokunnan mielestä on asianmukaista ja perusteltua

valtio korvaa kevalle valtion eläkkeiden toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset omakustannusarvon mukaisesti

todellisuudessahan oli niin että hintoja ei voitu saada alemmaksi ellei näitä opetustunteja tai sitten mitä tässä nytten esitetään olisi otettu enemmänkin pois